mä olin ulkohuusis tunnin ja kun sieltä menin mä ajattelin että ojennusta tuloo kotona niin äiti vain sano jotta tääl kävi opettaja lehtiä kaupalla eli minä heti tajusin että pitää hivenen ryhristäytyä

mutta tänä päivänä ku elämä on menny aina vain libeeralimpahan suuntaan pitää muistaa että pienten koululaisten tulevaisuus on kiinne siitä kuinka koulussa menöö minkämoisen käytöksen he saa minkämoisen trauman ne sieltä saa niin totuus on näin että eihän opettaja saa tänä päivänä oppilaalle sanoa paljo pahasti tai kattoa pahasti päällekään

sanoisin ed

pulliaaselle sen että täs ei olla ny täs vaihees mitään vuotoksen allasta rakentamas mutta tämä asia tuloo ajankohtaaseksi tulevaisuudes jos kasvihuoneilmiö etenee niin ku sanotahan

toisin sanoen minä kyllä ehroottaasin jotta tänä päivänä lasten vanhemmat kokoontuusivat keskenänsä sopisivat minkämoista jöötä meirän koulus saa pitää niin mä luulen jotta siellä ilmapiiri paranis

vesimassat lisääntyy

ei oo hääppösesti pohjanmaalla satanu iha rehellisesti siihen nähren mitä lounaas suomessa tuolla porin seurulla satakunnassa mutta sielläkin on lapuanjoki tuluvinu eli vettä menny pelloolle

tänä päivänä moni oppilas kun menee kotia ja kattoo vähän vanhempia että opettaja kattoo pahasti päälle vanhempi soittaa välittömästi opettajalle haukkuu sen pystyyn

eli kyllä nämä tuloo jatkossa hyvin akuuttisesti esille mitä tehdään tuluvansuojelulle

tietysti on kaks eri asiaa silloon kun menöö kiinteistöjen sisälle kellariihin vesi ja se ku menöö pelloolle

totta kai opettajat on ku haavanlehtiä

mutta jatkossa pitää varmahan täällä etelä suomessa etelääsemmässä suomessa kiinnittää huomiota että mitä teherähän turvavalliille teheräänkö lisää niin sanottuja turva altaita

tietyt vanhemmat taas tykkäis että opettaja sais pitää vähän parempaa jöötä jotenka kyllä mä vierittäisin tätä koulukiusaamista aika pitkälle myös meirän vanhempien syyksi eli vanhemmille vastuuta

valtiontalouden valiokunta varmahan on tehny hyvää työtä ja tarttunu kiperihin asioihin mutta haluaisin pikkuusen puuttua

nyt kun siel koulus olis sopu parempi siellä ilmapiiri paranis siellä olis hyvempi henki opettajalle ei tulisi sellaasia ylimäärääsiä puristuksia siellä opitaas paremmin

tuos ed

keskustelu on päättynyt

siihen debatissa otettiin kantaa ja ihan oikeen ed

akertusta toinen käsittely on päättynyt

mä luulen että koulukiusaaminen myös tällä konstilla saatas paljon vähenemään ja ennen kaikkea kaikki tietää että nuoret on erittäin vilkkaita liikkuvaisia ja ennen kaikkea herkkähipiääsiä niin niille pitäs saada kouluihin tunti kaksi ohojattua liikuntaa per viikko

senhän varmahan kaikki edustajat tietää ja yleensä suomen kansa sen että ruottis yksi järvi imöö kaikki suomen järvien vetet eli suomen järvet ovat tosi matalia samoin kuin joet

arvoisa puhemies

eli siellä ympäristökuormitukset näkyy kyllä kovin herkästi

myös urheilu on kulttuuria se on ruumihinkulttuuria johona tarvitahan luovaa hulluutta

mä väitän että ku siellä saa vähän puhkua pähkiä hikoolla ja väsyä tunnit ku alkaa siel opitaas paremmin oltaas rauhallisempia ja mä luulen jotta kenenkään opettajan opinhaarasta nämä liikuntalisäämiset tunnit ei olisi pois

en tierä onko perää tai ei mutta yleensä viron puolen ja ruottin puolen merenrannat on huomattavasti syvempiä että onko se näin jotta se ympäristökuormitus siellä ei näy niin herkästi ja se sieltä jollakin lailla sitten lietsoutuu tänne meiränkin rannikolle

kulttuuri ja taide siellä jaetahan taiteilijaeläkkeitä joita varmahan annetahan ansioituneelle taiteilijoolle

toivotahan että vanhemmat ottaasivat kouluissa oppilaistaan omista rakkaista lapsistaan paremman vaarin ja vanhemmat keskenänsä kokoontuusivat ja juttelisivat

tämä on nyt tietysti vähän huumorimmoista pekuloontia mutta pitää muistaa se että ennen euhun siirtymistä tai sen jälkeen maataloures tuli melekonen muutos sen suhteen että meirän maaperä tutkittiin tosi tarkasti mitä se maaperä sisältää

tämä olis huomionosootus olumpiavoittajia kohtaan

ennen kaikkea olumpiavoitto on aina suurin urheilusta saavutettu voitto ja antaa suuria elämyksiä koko suomen kansalle

sen jälkehen ku eussa ku oltihin sieltä tierotettihin taikka saatihin ne tierot mitä apulantaa mitäki määrää sinne kärsii laittaa ja se että maan happamuus saatihin tietysti oikialle tasolle

ja varsinkin tänä päivänä niin onhan nyt jo tasan tarkkahan tieros mitä se maa sisältää paljoko sinne voi laittaa tietylle palalle

tänä päivänä valveutuneet viljelijät ja mä luulen että pikkuhiljaa se leviää laajemmalleki niin siellä pystytähän apulantaa konehesehen kylymästi laittamahan tasan tarkkahan ne lukemat mitä milleki aarille laitetahan kuormitusta

ajatellaahanpa sitä että yleensä miehet fyysistä väkivaltaa käyttää ja naiset henkistä mutta jos ajatellahan jotta mennähän yhtehen rakastetahan intohimoissaan siitetään tänne lapsia niin ku pitääki mutta sitten niin ku ed

eli mul on kyllä sellaanen käsitys että nämä ympäristötukiasiat ei ne ihan oo sosiaalitukia siinä mieles

arvoisa puhemies

en voi olla sanomata ku oon täs kristillisten ja perussuomalaasten välissä ja kuunnellu niiren sanahelinää haluanpahan olla pienenä tuomarina

kyllä ne tarpehesehen varmahan menöö koska kyllä viljelijät joutuu tekehen tämän etehen töitä ja ennen kaikkia kyllä siellä suojavyöhykkeet meillä etelä pohojanmaallakin vaikka varsin tasaasta on niin kyllä siellä on määritelty mitä mihinkäki saa laittaa kuinka niitä pitää hoitaa

mä oon ainakin kuunnellu ja aistinu sen että te puhutta kumpakin samasta asiasta jotenka teillä vain hernehet meni keskenänsä nenähän turhanpäiten

myönnän sen että jos on sellaasia rinteitä jota ei oo käytännös lannootettu paljo mitenkään koskaan niin siellä kyllä kasvaa luonnonmansikka ja se ruohokaan ei paljon mitään niin niittyinähän ne on ja jos ne pikkusen tuota niin sanottua apupaskaa eli lannoitetta saa liikaa niin kyllä ne rehevöityy

eli tämä on ihan oikeahan osunu määräys että sitä tullahan valvomahan entistä tarkemmin

arvoisa puhemies

uskoosin että nyt kun maaperä pikkuhiljaa rupiaa imemähän ittensä tyhyjäksi taikka haihruttamahan taikka se on saatu kasvustolla hiottua oikeahan kuntohon niin kyllä meidän ympäristöpäästöt vähenöö

on paljon tullu vanhoolta ihimisiltä eli mummonmökiistä kyselyjä

ne aivan täräjää siitä jotta pitääkö heiränkin laittaa

siellä ollahan hissun kissun vanhat ihmiset

jokku on sellaasia hiekkapitoosia multapitoosia jokka jo voirahan sanoa haihruttaa ja päästää kerralla läpi tai menöö viljan kasvattamiseen tai juurikasviljan kasvattamiseksi hyöryksi heti

se on kohtuutonta jos näiltäkin vaaritaan

viime aikoina on ollu monella eri sektorilla esillä kiusaaminen ja kiusaaminen on torella vakava ongelma

on raskaita tietenkin näitä savimaita

pallas on suomen tunturien helemi mutta pitää muistaa

sitä säästäen piretähän varpailla astotaan annetahan rakentaa otetahan matkailusta kaikki irti mitä lähtöö

jankkosavi on jotta siellä se muhii ja saattaa lähtiä liikenteeseen niin kun sitä on tuolla varsinaas suomes

se on hieno asia että varsinaas suomessa kun siellä on liettynehet saviset maat jokka päästää pienestäkin määrästä ne niin sanotut kuormitukset liikkeelle ruvetahan tosissaan sitä asiaa hoitamaha

kun suomen pankista salo lähti eläkkeelle ja keskustan puoluesihteeri korhosen työsuhre loppu niin molemmat väittävät että heitä on kiusattu

eli mul on kyllä vakaa käsitys jotta kyllä maatalous tulevaisuures kuitenkin puhuristuu automaattisesti

eikö puskista puhuminen ole siinä mielessä vakavaa että se saattaa pistää epiremian pystyhyn ympäri suomen eri työmailla

valvonta on sen verran kova ja ne on valveutuneita luonnonsuojelijoota ja mä väitän että suomen maataloures olevat ihimiset on siinä luonnonsuojelijoota ku täällä istuvat viheriät kansanedustajatkin

ja tästä jos tuloo niin sanottua viiden ja mitä sopii sanottu epidemia on viranomaisille valitettavasti paljon työmaata

tämä hallituksen terveyrenhoitolaki on varmahan hyvä joskin kiinnitän huomiota omassa puheenvuorossa ennalta ehkäisevään terveyrenhoitoon

lähinnä sen takia että tämä sektori on kuitenkin se suurin sektori jolla säästetähän torella paljon aivan ilmaasia eurokuormia siihen oikiahan tarkootukseen eli varsinaaseen terveyrenhoitoon

eli ennalta ehkäisevä terveyrenhoito tarkoottaa sitä että me itte kukin ennen kaikkia me vanhemmat näytetähän esimerkkiä omille lapsillemme lastenlapsille ja yleensä sivullaolijoollemme ei sillä lailla tuputtaen mutta hiljaa omalla esimerkillä siitä että elämä on hallinnassa

nimittään jos mietitähän tämän päivän elämänmenoa maailmalla jos havahrutahan ja kattotahan peilihin ja pysährytähän kyllähän tämä kuulkaa on menny aina vain liperaalimpahan suuntahan

tääl ei ole minkään moisia sääntöjä ja mikä huolestuttaa eniten on se että ihimisten kunto rapistuu siihen mallihin jotta mikkään terveyrenhoitotoimenpiteet ei enää auta

kyllähän totuus on näin jotta suomes on aina ruohonjuuritasolta lähretty ja siitä lähretähän jatkoskin jotta meillä säilyy yhteinen asevelvollisuus

nuorten miesten on jatkoskin käytävä armeija pitää muistaa me miehet ainaki

näytetähän esimerkkiä me vanhemmat ja ennen kaikkia jos mietitähän sitä seikkaa lapsi jos on terves jos taloos nukutahan tarpeheksi näytetähän me vanhemmat esimerkkiä pitkiä öitä jaksetahan paremmin ollahan toimintakykyysempiä jaksetahan tehrä töitä ilootahan

ennen kaikkia ei oo yksistään miesten kunnosta kiinni se niin sanottu keskeytys vaan se on tänä päivänä ennakkoasenteet jotta pitää mennä armeijahan

arvoisa puhemies

oon allekirjoottanu ed

ennen kaikkia mä oon iloonen siitä että vihroinkin torennäköösti kouluhun saarahan liikuntaa lisää eli lapset saarahan ahertamahan ja mä uskon että niistä tuloo kunnollisem pia työtä tekevämpiä suomen kansalaisia

räsänen pitivät tuos erinomaaset puheenvuorot

olen kans täysin samaa mieltä että mainonta pitää kieltää ja ennen kaikkia viäl korostaasin että monetkaan vanhemmat ei tierä sitä mitä meirän nuoriso jo hyvin nuorena katteloo

arvoisa puhemies

jos ajatellahan sitä että mikä meitä suomalaasia riivaa sekä lapsia nuoria että aikuisia niin meil on mielenterveyshäiriöt sellaasis mittakaavois jotta kun tuolta kuuloo uutisia niin meistä joka toinen kohta on jonkinmoisen hoiron tarpees

se kuuluu nuorten elämähän sen ikäästen ja siinä kysytähänkin sitten niin sanottua maalaaspsykologista taitoa opettajalta koska se on niin sanottua leikkiä ja koska menöö koiranleikiksi sillon puututahan ja leikiksi niin silloin kun kaaja sillonkin opettaja voi näyttää esimerkillään tai olemassaolollaan esimerkkiä että se ottaa sen rauhallisesti ja rennosti jnp

ja kun ne näköö tällaasia mielikuvamainoksia ja varsinki eläviä nuoria jokka näiren hörhöjen kans pelaa ne saa väärän kuvan tulevaa elämää ajatellen

mutta seki että meillä jo vuosikymmenet varmahan on korostettu sitä moneski kodis jotta ku isi ja äiti antaa lapselle heirän nähren otetahan sielä yhdessä viiniä esimerkiksi on jo sellasta väärää mainontaa

tämä tarkoottaa sitä että meissä aikuisissakin on niin jotta peilihin pitääs silloon tällöön mennä ja kattoa kuinka tästä etehenpäin olisko mulla pikkuusen ryhristäytymisen paikka

tuolla kun on mukavasti oppilaita meirän tulevia suomen rakentajia ja sitten veronmaksajia jotka joskus meistä pitää kun me ollahan vanhuksia me ja te työelämässä hyvää huolta nuin ripiää porukkaa mitä siellä lehterillä näköö niin meirän suomen tulevaisuus on turvattu

arvoisa rouva puhemies

niin kun erustaja saarinen tuossa varmahan asianmukaasesti mainitti kun siellä on kahreksan raskaan sarjan allekirjottanutta niin se torennäkösesti tuloo menehen läpi niin kun erustaja kalli vähä kuivasti ehkä huumorillakin mutta totta puhuen totesi jotta saattaa olla juuri näin

arvoisa puhemies

kyllä nämä kaikki pitää periaattees lähtiä kodista ja soon kaikkien meirän isien ja äitien ja ennen kaikkia vanhojen velvoite

mutta täällä ku tänään on kuunnellu opposition puheenvuoroja niin minä ojalan laskuopin mukahan pääsin kyllä valtion ens vuoden budjetissa melekeen tuplasellaasehen jotenka meirän velkaantumisaste vain jatkuus ja jatkuus

nämä piänet varsinkin omat jäläkelääset ne matkii meitä

räsänen sanoo että ku tuolta huoltoasemilta sun muilta saa keskiketterää eikä se tartte olla aina keskiketterää vähän siiderintapaasia juomia ja ne osaa käyttää sitä jo

mutta mä kuuntelin erustaja kallin pöntöstä antamaa tiedotetta eli puhetta erittäin herkällä korvalla

en sano että minä olen pyhimys mutta sen verran kuitenkin voin vakuuttaa että oman pojan kuullen hyvin harvoon on kirosanaa tullu

toisin sanoen olis kiva tietää mikä kunkin oppositiopuolueen lopullinen butjettisumma olis jotta sais ynnätä että paljonko se torellisuures on

melekeen voiraan sanoa että siinä vaiheessa kun ed

vähä pitää peilata joskin ihmisen pitää olla luonnollinen mutta kuitenkin pitää pysyä myös tietynlaanen tuollaanen peiloojärki tallella

se on se puskamainonta joka villiinnyttää nuoret jotenka eherottomasti tämän lakiesityksen minkä ed

kalli aina pisteen kohras pirätti ja alkas uus lause niin voin sanoa että jos tämä kerran näin tuloo tapahtumahan kun tuolta pöntöstä meille annettihin ymmärtää tämä on erittäin hyvä ja täs turhia porsahanreikiä ei enää oo

mutta kyllähän meirän jatkos pitää työllisyytehen satsata siinä mielessä myös että meirän elinikä ku pitenöö niin me ollahan työssä pirempähän

kerola on allekirjotuttanu meillä muilla pitääs mennä läpi

mä luulen jotta ehkä näillä vaalirahasotkuillakin on oma merkitys ollu niin ollahan entistä tarkempia avoimempia ja saarahan luottamus suomen kansalta

vainoharhaisuuksia voi olla jopa sellaasilla ihimisillä jokkei oo ikinä alkoholia käyttäny

viina on sellaanen jos se jollakin lailla perheehin pesiytyy siitä lähtöö ongelmat eri sektoreille

eli haluaasinki kysyä arvoisalta valtiovarainministeriltä

oon kuullu joskus sellaasen sanonnan että nuoresta pitäen lapsille pitää antaa aikuisten nähren muutama ryyppy viinilasi

kiitän ministeriä siitä luin tänään lehdestä ja eilen näin televisiosta että ministerit on joukolla ruvennu hoitamahan fyysistä ja psyykkistä kuntoaan

onko nyt takuut siitä että ku kreikalle on nämä tukipaketit tavallaan luvattu ne myös nourattaa sitä että työuria pirennetähän eli otetahan härkää sarvista kiinni ja tajutahan mist on kysymys

kyllä ku ensimmääsen viinilasin antaa ja kuvitteloo et on tehny hyvän työn lapsille mä väitän että allikos ollahan

mä sanoisinkin näin että täm on ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa ja tällä säästetähän varoja sinne oikiaan terveydenhoitoon

eli viinasta pitää puhua kotona mutta ei sitä pirä millään lailla opettaa lasten juomaan vaan olla iloonen siitä mitä piremmälle alkohoolista vapaana lapsemme saavat olla jotta niille tuloo se oma järki kätehen

espanjaa italiaa irlantia

onko sielä kaiken aikana kermapäässä brysselissä ja valtiovarainministerissä ympäri euroopan sellaanen tahto että näille signaalit annetahan kuinka pelatahan jatkossa

tämä on oikia asia

haluaisinki kysyä ministeriltä että nyt ku teidän kunto nousoo teitä testataan te ootta innolla mukana te antaudutte tälle tempaukselle niin tulooko teidän tulokset myös koko kansan nähtäväksi eli se olis vielä parempaa esimerkkiä eli kansa liikkumaan

on kiinnitetty myöskin hieman huomiota tähän kreikkalaisten työmoraaliin

näillä sanoilla lopetan tämän paasaamisen ja toivoosin että tässä laissa otetaas myös huomioohin tämä ennalta ehkäisevä puoli sen takia koska kaikki tietää että sieltä säästyy ne rekkakuormalliset rahaa sinne oikiahan tarkootuksehen

ministerille yks kysymys olis vielä ja se olis se että ku äsköön kysyyn että suomen pankin salo kun lähti eläkkeelle samoin korhonen keskustan puoluesihteerin tentiltä ja työsuhre oli päättyny niin eikö se näin oo jotta se on raukkamaista ruveta silloon sanoo että mua on kiusattu jotta eikö silloon yleensä nämä työasiat pirä tuora esille kun on työsuhde päällä

jäi äsken vielä sellaanen tärkiä huomio sanomata nimittään meirän pitää muistaa se että suomi on hyvinvointivaltio ja jos ajatellaan sitä että meirän nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus niin näiren pitää olla joskus kuitenki energisiä työntekijöötä

sitä se epidemia tarkootti jotta jos kaikki rupiaa kymmenen vuoden päästä työsuhteen päättymisen jälkehen tuomahan esille jotta mua on silloon kiusattu niin kyllä tämä alakaa olohon löperö yhteiskunta ja ennen kaikkea kyllä tuloo virkavallalle kuulkaa turhaa työtä

jos ajatellaan jotta tänä päivänä lapset liikkuu luontaisesti muutenkin huomattavasti vähemmän kuin me ennen nii ei näil oo fyysistä kuntoakaa meleko nuorena rappeutuu niin fyysinen ku psyykkinen kunto tuloo erimoisia sairauksia

niin ku lääkäri räsänen varmaan hyvin tietää nämä lääketieteelliset puolet niin on tärkiä jotta tämä lakiesitys mänöö tällä lailla läpi

mä oikeastaan väitän enkä usko vaan uskon oikein torellisuures että tulevaisuuressa venäjä on meille suuri mahrollisuus kaupan kannalta

tääl on ollu puhetta iloinen veronmaksaja ja lukeurun kans mielelläni siihen porukkahan jos vähä populistisesti voi titeerata tuteerata tituleerata sellasta sanontaa

sinne kansakunta kyllä on pikkuisen karvaasti kattonut ja epäilöö fortumin olemassaoloa siellä mutta toivotaan ja uskon vakaasti että se on meille hyvä lippulaiva näyttää että siellä on kaupan suhteen tasapuoliset ja ennen kaikkea vakaat olot

mutta tämä kotitalousvähennys on ollu hyvä asia

mulle on moni yrittäjä sanonu jotton hieno asia

siinä on harmaa talous aika lailla saatu osittain kurihin sen takia jotta on mahrollisuus peruskorjata

mutta mihinkä haluaasin lähinnä puuttua ja kysyä ministeriiltä lähinnä ulkoministeriltä miksei myös pääministeriltä on se ku täs ed

ja jos ajatellahan sitä seikkaa että tämähän on valtiolle erinomaisen halapaa koska veromuodossa maksetaan takaasi vaikka valtio tuloo siinä hyvin suurella potilla mukaan

se on kyllä karu totuus jotta tonttia suomen lain mukahan täältä voirahan myyrä se ei oo esteenä niin kauan kun lainsäädäntö on tälläänen